myös euroopan unionissa suomen on oltava mukana vallan keskiössä tai millä nimellä sitä nyt sitten nimitetäänkin ja myös eun eri elimissä

osa työstäni oli tuolloin laatia suunnitelmaa nuorten yhteiskuntatakuusta huom

selonteossa on sivuutettu muutamalla sanalla euroopan unionin kehitysyhteistyö

eu tukee vahvasti niin tiedoilla taidoilla kuin rahallakin että kehitysmaiden energiatarvetta tyydytetään ympäristöystävällisin ratkaisuin

ihmettelenkin miksi hallitus on niin haluton satsaamaan nuorten työllistymiseen ja yhteiskuntatakuun toteuttamiseen täysillä

mielekäs tekeminen on kuitenkin aina paras keino ehkäistä syrjäytymistä ja pitää huolta nuorten hyvinvoinnista

tässä kohdassa hallitus on nostanut esille suoraan kansalaisia koskevia päätöksiä mikä on hyvä

kaikkinensa näkisin että suomen eu politiikassa meidän tulisi uskaltaa vahvasti tunnustaa oma vahvuutemme ja viedä niitä asioita eteenpäin pää pystyssä eikä vähätellen vaikka me edustammekin pientä maata

arvoisa puhemies

hallitus esittää tarkennusta jätevesiasetuksen velvoitteista poikkeamiseen ja haluaa lisäksi luoda järjestelmän jossa tietyn ikäiset henkilöt vapautetaan kokonaan jätevesiremontista

ensinnäkin kunnat voivat jo nykyisellään päättää lievennyksistä jos asetuksessa edellytetyt toimet ovat kiinteistönhaltijalle kohtuuttomat ja ympäristökuormitus on vähäinen

kuulostaa valitettavasti poliittisten irtopisteiden keräilyltä että ympäristöministeriö on valmis esittämään vapautusta tietyn ikäisille henkilöille huolimatta siitä kuinka pahasti ja paljon heidän jätevetensä likaavat vesistöjä

moni on jo tehnyt kalliit investoinnit ja nyt on paljastunut että valitettavan usein väärään ja vajavaiseen tietoon nojaten päätökset on tehty

on hyvä että nyt ollaan luomassa yhtenäistä neuvontajärjestelmää mutta ehdottomasti on taattava että myös neuvonnan

sosiaali ja terveyspuolella on tietysti erittäin paljon ongelmia mutta yksi ongelma mikä on tullut ihan näinä päivinä vahvasti esille eläkeläisten puolelta on asumistuki ja tarve korottaa sitä

on täysin kestämätön tilanne että puhdistusjärjestelmien myyjät edelleen toimisivat myös ainoana suunnittelevana tahona

kuntien suunnittelun tueksi valmistui vuoden alussa opas ja viime syksyn lisäbudjetissa oli niin sanottua neuvontarahaa puolueettoman neuvonnan käynnistämiseksi

lisäksi eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismäärä on erittäin alhainen eli näin pudotetaan pois suuri osa niistä eläkeläisistä jotka erityisesti tarvitsisivat asumistukea

viestit kunnista ja ympäristökeskuksista puhuvat kuitenkin karua totuutta

sen vuoksi minusta on erittäin surullinen asia että tähän ei ole budjetissa puututtu ja toivoisinkin että ministeri jotenkin kommentoisi miksi näin on

ympäristöministeriön toiminta koetaan poukkoilevaksi uudet esitykset hämmentävät tilannetta kunnissa entisestään eikä ympäristökeskuksissa tätä luvattua lisärahaa ole näkynyt

nyt olisi todella aika lopettaa hutkiminen ja keskittyä tarjoamaan kiinteistönomistajille henkilökohtaista avointa ja puolueetonta tietoa eri vaihtoehdoista

arvoisa puhemies

suomi kärsii vielä edellisen laman jälkiseurauksista

emme vielä ole selvinneet edellisestä lamasta kun olemme jo syöksymässä aivan uuteen talouskriisiin tai olemme jo syöksyneet

samalla olemme esittäneet toimenpiteitä joilla ennaltaehkäistään lapsiperheiden ongelmia

hallituksen esityksen mukaan monilapsiset perheet saavat lapsilisiin korotukset kun taas yksilapsiset perheet jäävät vaille korotusta

on käsittämätöntä että myöskään yksilapsiset yksinhuoltajat joista suurin osa on pienituloisia pienipalkkaisilla naisaloilla työssä käyviä tai jopa työttömiä eivät saa lapsilisiin korotusta

hallitus on eri tilanteissa puhunut kauniilla sanoilla myös eläkeläisten puolesta ja äsken täällä käytiin debattiakin siitä mutta miten se sitten todellisuudessa käytännössä näkyy

suomi on euroopan talous ja rahaliiton jäsen ja olemme siihen liittyessämme suostuneet määrättyihin sääntöihin ja nyt ne säännöt ovat konkreettisesti käsillä ja esillä

asumistuen saannin rajoja tarkistamalla voimme kohentaa pienituloisten eläkeläisten asemaa

minulla oli mahdollisuus keskustella euroopan neuvostossa tammikuussa kreikan pääministerin papandreoun kanssa kreikan tilanteesta

mainitsin jo debatissa mutta toistan sen vielä että olen tehnyt budjettiin muutosesityksen jolla pienituloisten eläkeläisten asemaa parannetaan siten että myös näiden kotitaloudessaan teettämä työ kompensoidaan eläkeläisille rahallisesti koska hehän eivät voi tehdä verovähennyksiä niin kuin me työssäkäyvät tai ne eläkeläiset jotka maksavat veroja

arvoisa puhemies

perheiden ongelmat lisääntyvät talouskriisin myötä

yritin debatin aikana saada puheenvuoroa mutta en taaskaan saanut joten nämä kysymykset jäivät vaille vastausta

perheiden tulee saada tarvittaessa palvelut neuvolasta kouluterveydenhuollosta tai opiskelijahuollosta

suomen on kuitenkin jollain tavalla oltava mukana auttamassa sillä tällä tavoin suojelemme yhdessä eu aluetta vielä pahemmalta kokonaisvaltaisemmalta taantumalta joka uhkaisi tätä kautta myös suomea

myös psykiatrisen avun tulee olla tarvittaessa saatavilla

tämän kaltaisten asioiden hoitoa ei pitäisi siirtää vetoamalla rahapulaan tai taloudelliseen tilanteeseen koska myöhemmin se tulee maksamaan yhteiskunnalle monin verroin enemmän

nyt eu maat ovat rientäneet hätiin kreikan joutuessa kriisiin eikä kreikka ole suinkaan ainoa maa jossa ongelmat ovat kärjistyneet

meillä on jo tällä hetkellä lähimenneisyydestä äärimmäisen surullisia esimerkkejä siitä kuinka pahasti voi käydä kun näistä kysymyksistä ei pidetä tarpeeksi vahvasti huolta silloin kun on aika

sekin olisi ollut mielenkiintoista kuulla täällä edes valistunut arvaus siitä onko tämä vain alku pieni lumipallo joka kasvaa kasvamistaan

hallituksen budjetissa eri ongelmiin ei ole puututtu riittävästi ja niinpä sosialidemokraattien vastalauseessa on esitetty näiden kohteiden hoitamiseksi lisärahoitusta

arvoisa puhemies

taloustilanteen heikkeneminen pureutuu aina ensin työttömiin pienituloisiin ja eläkeläisiin

jos suomi tässäkin asiassa on mallioppilas ja ensimmäisten joukossa sitoutuu luotottamiseen miten meille käy jos muut maat eivät lähdekään mukaan

kun luette niitä tuntuu oikein hyvältä mutta sitten kun käännytte rahallisen sisällön puoleen tulee pettymys

toivonkin että kun päästään huomenna taas äänestyksiin muut tulisivat tukemaan meidän esittämiämme hyviä muutoksia

lisävelan otto vaikuttaa luonnollisesti maamme talouteen

yksi kysymys lisää on miten tämä kreikka paketti tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa meidän kansalaistemme talouteen ja toimeentuloon

olisi ollut hyvä että joku ministereistä olisi jaksanut kuunnella tätä keskusteluakin kun tämä on niin tärkeä kysymys suomen kannalta ja mittavista rahoista on kyse

edesmennyt hyvä ystäväni tapasi joskus sanoa että siitä on lähdettävä että tähän on tultu

arvoisa puhemies

lauslahti nosti esille palveluiden laadun ja se tietysti lämmitti sydäntä koska kovin vähän on täällä tänään kuultu tästä palveluiden laadusta

ennen kaikkea täällä on puhuttu kun rakenneuudistuksesta on kyse rakenteista ja taloudesta

minusta kaiken lähtökohta kuitenkin kun puhutaan kuntien palveluista täytyy olla se palveluiden laatu

kunta ja palvelurakenneuudistusselonteko tuli pöydillemme kovin viime tingassa ennen tätä salikäsittelyä

toivottavasti hallitus vastaisuudessa antaa hieman aikaa meillekin paneutua paremmin siihen mitä toimia hallitus on asiassa tehnyt

samalla voi vain ihmetellä miksi hallituksen kunta ja palvelurakenneuudistuksen vahvat taloudelliset tavoitteet eivät näy kuitenkaan kuntien taloudessa

siitä surullisena osoituksena esimerkkinä on todella suuri määrä kuntia joissa veroäyri nousee tulevana vuonna

kunnissa olevaa taloudellista ahdinkoa ei voi laittaa kuntien tai vaikkapa yleisen talouskriisin syyksi vaan valtion toimenpiteiden seuraukseksi

se on sysännyt kunnille uusia velvoitteita mutta ei ole lisännyt valtion tukea ollenkaan siinä mittakaavassa mitä valtion antamat velvoitteet kunnille olisivat edellyttäneet

tänään iltapäivällä täällä kehuttiin kovin kainuun mallia joka oli jo tietysti ennen näitä tätä mallin erinomaisuutta ja sitä kuinka kainuun alueella on palveluja enemmän kuin koskaan ja kuinka niitä on voitu keskittää ja kuinka sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen menokasvu on saatu hillittyä ja niin edelleen

tämän tyyppisiä kehumisia kuuluu muualtakin

kyllä näin se voi näyttää paperilla mutta kun keskustelee ihmisten kanssa palvelujen käyttäjien kanssa niin eteen tulee aivan toisenlainen aivan toisen näköinen kuva tilanteesta

muiden muassa terveyspalvelujen saatavuus on useassa tapauksessa vaikeutunut matkat palvelujen äärelle ovat pidentyneet ja erityisesti nämä koskevat henkilöitä joilla ei ole omaa autoa käytettävissä

tuntuu että kunta ja palvelurakenneuudistuksessakin unohdettiin että ihmisen kuntalaisen ja palvelujen laadun heille pitäisi olla tavoite numero yksi eikä sen miten ja millä rakenteilla palveluja toteutetaan

eduskunnassa oli viime viikolla tulevaisuusvaliokunnan järjestämä venäjä seminaari jossa eräs venäläinen asiantuntija kuvasi aikaa neuvostoliitossa

tuolloin oli kaikkien toimintojen lähtökohtana neuvostoliitossa se että valtio on aina ensin ja sen jälkeen tulee kansalainen

venäjällä hänen mukaansa kuitenkin yritetään nyt aivan uutta oppia ja siinä opissa lähtökohtana on kansalainen ensin ja valtio sitten

ehkäpä meilläkin tulisi kirkastaa lähtökohtiamme ja nostaa esille vahvemmin kuntalainen palvelujen laatu ja ne tässäkin uudistuksessa nostettaisiin ykköseksi ja vasta toisena tulisi se miten se toteutetaan ja millä rakenteilla

ilmastonmuutos on todellisuutta ja malediivien tilanne muiden muassa kertoo karusti sen että aikaa ei ole hukattavaksi

rohkeutta ja visionäärisyyttä todella tarvitaan kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan

mutta näitä ei lähellekään riittävässä määrin löydy hallituksen pitkän aikavälin energia ja ilmastostrategiasta

tuulivoimalan tuotantoa ollaan lisäämässä yli seitsemäntoistakertaiseksi mikä äkkiseltään kuulostaa kovalta tavoitteelta

lisäys olisi voinut kuitenkin olla huomattavasti suurempi sillä selvitysten mukaan pelkästään suomen merialueilla tuulivoimapotentiaali on kymmeniä terawattitunteja vuodessa

edelleen siis jäädään todella kauas siitä potentiaalista jota suomen rannikko meri ja tunturit tuulivoimalatuotantoon tarjoaisivat

strategiassa olisi pitänyt ottaa myös voimakkaasti kantaa aurinkoenergiaan ja siihen kohdistettavien tutkimuspanosten lisäämiseksi

ongelmana on vielä alhainen hyötysuhde mutta uudella teknologialla hyötysuhdetta on kuitenkin mahdollista parantaa huomattavasti

muun muassa japanissa aurinkokennoilla toteutettu sähkö on hinnaltaan jo kilpailukykyistä ilman yhteiskunnan tukia

myös portugalissa ja italiassa aurinkosähkö alkaa jo pärjätä sähkömarkkinoilla omillaan

suomen tulisi ehdottomasti lisätä aurinkoenergian tutkimuspanoksia ja ottaa tästä energiamuodosta irti kaikki se hyöty joka suomen oloissa on mahdollista

hyötysuhteen parantamisessa on urakkaa mutta pitkällä vuosikymmenten aikavälillä se kannattaa

arvoisa puhemies

erityistä huolta herättää se että hallitus ei näytä uskovan kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymiseen tästä jo mainitsin aiemminkin

tämän kaltainen kunnianhimottomuus on suomelta täysin väärä viesti ja pahimmassa tapauksessa se vahingoittaa kansainvälisiä ilmastoneuvotteluita

strategiassa linjataan rahoituksen vain kaksinkertaistuvan kun tarve on vähintään kymmenkertainen

hallituksen olisi todella syytä panostaa tähän sillä uusiutuva energia ei ydinvoima edustaa suomen mahdollisuutta toimia globaalina ratkaisun tekijänä parantaa kilpailukykyään sekä kasvattaa osuuksiaan valtavasti kasvavilla puhtaan energian maailmanmarkkinoilla

arvoisa puhemies

maailmantalouden kohenemisen myönteisiä vaikutuksia voitaisiin myös suomessa vahvistaa ensi vuoden budjetin kautta

palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikön mukaan budjettiesitys heikentää työllisyyttä tilanteessa jossa työttömiä on paljon ja tuotanto on vielä selvästi potentiaalisen tasonsa alapuolella

yksi kappale on

menoelvytys olisi purrut veroelvytystä paremmin

aktiiviseen työvoimapolitiikkaan tarvitaan lisäresursseja ja kuntia pitäisi tukea enemmän turhien leikkausten välttämiseksi

tämän kokoluokan ongelmat eivät ratkea itsestään vaan hallitukselta vaadittaisiin nyt aktiivisia toimia ja kauaskatseisuutta työllisyyden hoidossa

työllisyysmäärärahojen leikkaaminen

pöyristyttävää

nuorisotyöttömyyden hoitoon liittyen työministeri arvioi keväällä että yrityksille kohdistettu työllistämisseteli tulee auttamaan useita tuhansia nuoria

mikään palkkatuki ei yksinään ratkaise ongelmaa

työnantajalla on aina myös oltava todellinen lisätyövoiman tarve ja valmius maksaa valtaosa palkkakustannuksista

jotta työnantajille jälleen syntyisi tämä tarve ja valmius on yritystemme elinvoimaisuudesta ja toimintakyvystä pidettävä huolta

kuutostien kunnostamisella ja haminan ohikulkutiellä tulee olemaan vahva myönteinen vaikutus alueen yritystoiminnan kehittämiseen ja liikenneturvallisuuden parantamiseen

on todella vaikea uskoa hallituksen vakuutteluihin että nämä säästöt eivät millään lailla vaikuta tai hidasta hankkeiden toteutumista

tällainen ratkaisu ylipäätään tuntuu täysin päättömältä yhtäällä leikataan ja toisaalla liimataan

olennainen osa tätä ratkaisua on kaksoisraiteen rakentaminen luumäkiimatra osuudelle ja se tulisikin vihdoin nostaa kärkihankkeiden joukkoon

meidän puheenjohtajamme ei ole kannattanut yleislakkoa tässä asiassa joten toivoisin että ed

ukkola tarkistaisi hieman asioita joita hän täällä tuo esille

ensi vuoden budjettiesitystä katsoessa vaikuttaa siltä että hallituksen prioriteetit tulevat jostain aivan toisesta maailmasta kuin mitä me todellisuudessa täällä elämme

työttömyyden torjuminen niin ihmisille kuin ympäristöllekin oikeudenmukainen veropolitiikka eriarvoistumisen pysäyttäminen ensi vuoden budjetissa tarjotaan hyvin heiveröisiä ratkaisuja näin suurta huolta herättäviin kysymyksiin

arvoisa puhemies

toki voi todeta että on hyvä että määrärahoja on lisätty poliisien virkojen täyttämiseen eli että sinne on tulossa rahaa

mutta nostan nyt esille tämän kaakkois suomen jossa on todellisia ongelmia ennen kaikkea sen takia että siellä on ollut näitä rekkajonoja

voi sanoa että lähes kokonaan poliisivoimat joutuvat keskittymään liikenteen ohjaukseen ja muihin liikenteestä aiheutuneisiin ongelmiin

järjestelmä on ollut voimassa nyt vähän yli kolme vuotta ja tulokset tähän mennessä ovat siitä erittäin hyviä mutta tietysti kolmen vuoden kokemuksella ei voi vielä puhua suurella rintaäänellä vaan kokemukset ovat suuntaa antavia

eli nykyinen eläkejärjestelmä kannustaa ihmisiä työntekoon jos terveys sen sallii ja jos työuupumus ei paina päälle mistä täällä nyt on puhuttu myös paljon